minusta tämä täytyisi nyt ymmärtää ja ottaa todella vakavasti että semmoisia periaatteessa tänne ei pitäisi ottaa jotka tulevat vaan keinottelemaan meidän sosiaaliturvallamme

siellä nämä onnettomat poromiehet ja onnettomat kaivinkoneiden kuljettajat ovat aivan ihmeissään ja media menee ja syö kaiken kyseenalaistamatta greenpeacen toimintaa

meillä yritetään supistaa lähdesuojaa yritetään tuhota toimittajien uskottavuus ja yritetään kaikin tavoin toimia niin että eivät missään nimessä herrat minä käytän nyt sanaa herrat sitaateissa ja poliitikot joudu vastuuseen teoistaan

vesivoimaa onkin lisättävä jo valjastetuissa vesistöissä mutta myös vuotos ja kollaja on tuotava uuteen tarkasteluun

meidän täytyy antaa aidoille pakolaisille tilaa

meidän vastaanottokeskuksemme ja meidän ulkomaalaisvirastomme ruuhkautuvat näiden niin sanottujen suojelun tarpeessa olevien ja turvapaikanhakijoiden ja väärillä passeilla ja väärillä henkilöllisyyksillä tulevien takia jotka tulevat kokeilemaan onneaan koska me olemme niin sinisilmäisiä että meillä on pystynyt kokeilemaan onneaan ja sitten aidot pakolaiset jäävät tämän järjestelmän ulkopuolelle

greenpeacen keskitetty hallinto muodostaa todella nopean päätöksenteon ja yritysten tehokkuuteen verrattavan toiminnan

eihän se sitä merkitse tämä perusterveyden ja erikoissairaanhoidon lakien yhdistäminen

se merkitsee vaan sitä että kunnat jotka haluavat ja pystyvät voivat ainakin ensi alkuun palkata perusterveydenhoidon tueksi myös erikoislääkäreitä ettei tarvitse kaikkia ohjata konsultointiin kalliiseen sairaanhoitopiiriin

jätteiden energiahyötykäyttö on moninkertaistettava ja jätteenpolttolaitoksia on rakennettava eri puolille suomea

kaatopaikoille joutuva biohajoava aines aiheuttaa metaanipäästöjä joka on hiilidioksidia pahempi kasvihuonekaasu

eli greenpeace norden on käyttänyt lahjoitusten kautta saamansa varat vain omaan kyseenalaiseen toimintaansa

tämä on sen terveydenhoitolain yksi tärkeä tehtävä mahdollisuus erikoissairaanhoitoon omassa terveyskeskuksessa

sitten mitä tulee perheenyhdistämiseen minä otan siitä yhden asian tässä vaiheessa

jätteiden energiakäytöllä voidaan tuottaa sähköä ja kaukolämpöä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja näin vähentää hiilidioksidipäästöjä

anneli kiljunen oli kyllä siinä oikeassa että jos pitää rakentaa uusia himmeleitä niin mieluummin isot kunnat kuin moniportainen kainuun malli jota täällä on tuotu keskustan taholta esimerkkinä

kun puhutaan kasvattilapsista niin nythän on ollut julkisuudessa tietoja siitä että nämä kasvattilapset jotka tulevat tämän perheen mukana saattavat olla perheen omassa maassaan kohtuullisen varakkaan perheen kotiapulaisia tai miehen toisia vaimoja

ihan viimeiseksi hän asia

tämä ei ole mikään demokraattinen järjestö jota edes kannattaisi kuulla

kainuun malli on tietyllä tavalla hyvä koska siinä on terveydenhoito ja koulutus yhden ja saman elimen maakuntavaltuuston alaisena

tässä ilmastonmuutoksia koskevassa tieteessä on minun mielestäni vielä hyvin paljon epävarmuuksia ja epäselvyyksiä ja otan yhden esimerkin

arvoisa puhemies

aion kysyä nyt vihreiltä tukeeko greenpeace teidän toimintaanne

esimerkiksi ykn hallitusten välinen ilmastomuutospaneeli ipcc toteaa uusimmassa arviointiraportissaan aerosoleilla olevan jopa moninkertainen viilentävä vaikutus verrattuna kasvihuonekaasujen lämmittävään vaikutukseen

heinäluoma ja demarit ovat sanoneet että maassa maan tavalla

minä kyllä sanoin että tämä ei edusta kokoomuksen kantaa eikä eduskuntaryhmän kantaa mutta minulla on nyt oma kantani tässä asiassa ja sillä siisti

näin se vaan nyt on

elikkä ei kaikki ole sitä miltä näyttää vaan se voi olla toisinkinpäin

minä saan olla sitä mieltä mitä minä haluan koska minä tiedän tasan tarkkaan että ihmiset opiskelevat työnsä ohella muutamassa vuodessa maisteriksi ilman opintotukea

suomi ei ole pannut toimeen sitä eu direktiiviä missä vaaditaan että perheenyhdistäjän pitää pystyä huolehtimaan tulevasta perheestään taloudellisesti

silloin toteutuisi se että todella ne kunnanvaltuutetut valitut kunnanvaltuutetut vastaisivat koulutuksesta ja terveydenhoidosta ja valvoisivat myös niitä

nyt näin ei tapahdu vaan sitä varten valitaan erityinen elin eli eri

jari korkki muistaakseni sanoi että hän opiskeli kaiken sen ajan mitä hän on tuota niin mikä on ollut edellytyksenä opintotukeen mutta hän ei voinut ottaa opintotukea koska hän oli töissä

se direktiivihän tarkoittaa sitä että perheen voi yhdistää kun on asunto ja kun pystyy takaamaan toimeentulon ja meillä yhdistetään vaikka ei pysty täyttämään kumpaakaan ehtoa

arvoisa puhemies

seuraava ministeripuheenvuoroa ministeri

siihen tuskin tarvitaan perustuslain muutosta että suomi lopettaa ilmaiset matkat perheidenyhdistämisessä

putinin vierailu ja georgian sota osoitti että venäjä ei ole oikeastaan miksikään muuttunut ei koskaan eikä milloinkaan

se on samanlainen valtapyrkimyksineen kuin aikaisemminkin että se siitä

hyväksyttekö te tämän että jos tänne kerran perhe yhdistetään niin he maksavat itse sentään matkansa eivätkä he eivät käy eivät tiedä tule veronmaksajien varoilla

perustuslakivaliokunnan jäsenenä olen ollut todella hämmästynyt siitä vilkkaasta ja osittain väärästäkin keskustelusta mikä tästä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on syntynyt meidän perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella

korkeimman oikeuden presidentti on puuttunut asiaan ja ilmoittaa televisiohaastattelussa niin kuin eilen ilmoitti että meillä on suurin piirtein samanlainen tilanne kuin ruotsissa ja ihmettelee miksi suomi ei voi antaa pysäköinninvalvontaa yksityisille kun ruotsi voi antaa

mutta se mikä minua tässä on hämmästyttänyt on se että pauliine koskelo nyt ilmoittaa että hänelläkin on sananvapaus

hienoa että hän on lopultakin sen huomannut että myös korkeimmalle oikeudelle kuuluu sananvapaus

minä toivoisinkin että jatkossa korkein oikeus suhtautuisi aivan toisella tavalla sananvapauskysymyksiin kuin tähänastisissa päätöksissä on suhtauduttu

korkeimmassa oikeudessa ei myöskään ole perustuslakiasiantuntijaa ja minä toivon että myös tämä asia korjataan nopeasti että ei tämmöisiä kiistanalaisia asioita pääse syntymään

tietenkin näin naistenpäivänä voi hyvin sanoa että presidentti halosen naisnimitykset eivät nyt oikein ole osuneet kohdalleen

siellä on korkeimman oikeuden presidentti pauliine koskelo ja siellä oli suomen pankin johtaja sinikka salo ja ongelmia on ollut hieman molemmissa

tämä laki on hyvin tarpeellinen ja minä kiitän ministeriä siitä että hän korosti nimenomaan sitä työssä olevien naisten ja miksei miestenkin kohtaamaa väkivaltaa

kun on joutunut päivystykseen niin kyllä on nähnyt minkälaisen kohtelun ja nimittelyn ja sadattelun alaisiksi kiireiset hoitajat siellä joutuvat

miten me voimme puuttua niihin väkivallantekoihin jotka tapahtuvat maahanmuuttajien perheissä

meillä on runsaasti tuhansia somaleja ja islam uskontoa harjoittavia jotka sitten todennäköisesti joko pakottavat tai lähettävät sitten lapsensa tyttönsä ulkomaille tai muualle entiseen kotimaahansa

ja jos he eivät lähde hyvällä niin sitten lähtevät pakolla tai sitten tämä tyttö joutuu pakoilemaan

sitten toinen johon minä olisin olisin joka on ongelma jonka toivon ministeriössä ja hallituksessa tiedostettavan on se että meidän omat kasvatusperiaatteemme ovat joutuneet julkisuuteen nimenomaan turun tapauksen takia jossa venäläinen lapsi joutui minun saamieni tietojen mukaan hyvinkin kaltoin kohdelluksi ja josta sitten nousi tietyllä tavalla meteli venäjällä ja jossa syytettiin meidän sosiaaliviranomaisia

meillä on hyvin tiukka laki tässä suhteessa että emme voi paljastaa minkä vuoksi jokin tietty huostaanotto tai tietty toimenpide on tehty

voisiko tässä kuitenkin koska suomi joutuu puolustautumaan valtavaa mediaryöppyä vastaan esimerkiksi venäjällä mitenkään sallia myös suomen julkisuutta varten että asianomaiset virkamiehet voisivat avata hieman näitä ongelmia mitä on ollut edessä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on käsitelty erinomaisella tavalla ruokakriisin syitä ja seurauksia ja tietenkin ulkoasiainvaliokunnan hyvää mietintöä

niinpä keskitynkin yhteen asiaan elikkä tähän ilmastopolitiikan ihmeeseen

biopolttoaineisiin

näin siksi että biopolttoaineita valmistetaan pääosin ihmiskunnan ruokahuollon kannalta tärkeistä raaka aineista kuten maissista ja kasviöljystä

on kyseenalaista vähentääkö biopolttoaineiden käyttö liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä kuten väitetään kuten sanotaan kun tarkastellaan biopolttoaineiden tuotantoketjua kokonaisuutena

esimerkiksi perinteisen biodieselin eli rasvahappometyyliesterin valmistus aiheuttaa joidenkin arvioiden mukaan niin suuria hiilidioksidipäästöjä ettei sitä pidä ilmastonmuutoksen näkökulmasta laskea uusiutuvaksi polttoaineeksi

heinoselle voisi sanoa näin alkuun että hyvin puhuttu mutta täytyy korostaa sitä että kyllä ihmisoikeudet ovat myös tärkeitä suomalaisessa demokratiassa

silti sen jättäminen direktiivin hyväksymien biopolttoaineiden ulkopuolelle voi olla vaikeaa koska se on tärkein eun alueella tuotettu biopolttoaine

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

saarinen ei ole täällä paikalla koska ensimmäistä kertaa tämän eduskuntakauden aikana huomaan olevani täsmälleen samaa mieltä kuin hän

kiitin teitä ja sanoin että tämän resurssivajeen toi esille neljä vuotta sitten puolustusministeri seppo kääriäinen joka sanoi että rahat tai nato jos minä näin niin kuin yleistän tämän puheen jonka te piditte silloin puolustusministerinä

eun ja yhdysvaltain voimakkaasti tukema biopolttoaineiden tuotannon kasvu on merkittävä yksittäinen syy maailmaa ravistelevaan ruokakriisiin maiden pankin raportin mukaan raportissa hän

täsmälleen samaa mieltä kuin hän esimerkiksi yksityisyyden suojasta kun hän kyseli ollaanko tässä menty jo ylimittaisiin sfääreihin ja pitäisikö tässä suhteessa ajattelutapaa muuttaa

minä en tähän resurssiasiaan sen enempää puutu mutta tässä selonteossa kun sitä lukee ja kun sitä yrittää arvioida on ristiriitaisuuksia joita minun on mahdotonta ymmärtää saati hyväksyä

onko ihmisellä joka ainakin yrittää noudattaa lakia toimia tämän järjestelmän suomalaisen yhteiskunnan normien ja järjestelmän mukaisesti onko hänellä periaatteessa mitään pelättävää

analyysit ovat aika hyvät eu analyysi ja myös venäjä analyysi paitsi että venäjä analyysi on tietyllä tavalla puutteellinen

onko hänellä mitään pelättävää siitä että häneltä on otettu sormenjäljet tai häneltä on otettu hammasrekisteri tai että hän on joissakin muissa rekistereissä jos hän elää normien ja lain mukaisesti

sen sijaan ne johtopäätökset ovatkin aivan toisia kuin analyysi sinänsä antaa ymmärtää

ensiksi viljelykasveja on otettu ruuantuotannosta polttoainetuotantoon

esimerkiksi yhdysvalloissa jo kolmannes maissisadosta menee etanolin tuotantoon ja eussa noin puolet kasviöljystä käytetään biodieselin raaka aineena

söderman pelättävää

zyskowicz toi erittäin hyvän asian tähän keskusteluun ja jatkossa minä toivoisin että me pystyisimme tästä asiasta keskustelemaan asiallisesti ilman että me loukkaamme tai syytämme toisiamme

markkinahäiriöitä on lisännyt myös viljelysmaan muuttaminen ruuantuotannosta biopolttoainekasvien tuotantoon

lisäksi biopolttoainebuumi on lisännyt markkinakeinottelua viljakasveilla mikä osaltaan on nostanut hintoja

sen olisin vielä tästä yksityisyyden suojasta halunnut sanoa että toivon että jossakin vaiheessa myös avataan perustuslaki ja katsotaan mitä se oikein sisältää

raportin laatineen maailmanpankin ekonomistin don mitchellin mukaan aiemmissa arvioissa kaikkia tekijöitä ei ole huomioitu samaan aikaan tai sitten arvioiden aikaperspektiivi on ollut pitempi

miten pitkälle oikeudet voivat tätä yksityisyyden suojaa tulkita verrattuna esimerkiksi sananvapauteen ja verrattuna esimerkiksi lähdesuojaan

on totta että se on viidessätoista vuodessa ajettu kunnissa alas esimerkiksi oulussa

mitchell itse on analysoinut ruuan hinnan ja biopolttoaineiden raaka ainetuotannon yhteyksiä kuukauden jaksoissa

on kyllä lisätty suunnattomasti päin suunnattomasti notkui liki lisätty voimavaroja lastensuojeluun ja huostaanottoihin ja lastensuojeluviranomaisiin

jos nyt lähdesuoja avataan niin kuin on hallituksen asettama työryhmä esittänyt niin minä vaan kysyn voiko suomi sen jälkeen enää sanoa että se kunnioittaa ihmisoikeuksia se kunnioittaa demokratiaa

se mitä haluaisin tässä sanoa on lähinnä se että suomi nyt korostaa turvallisuuspoliittisena valintana erittäin voimakkaasti euroopan unionia ja se on tietenkin ihan hyvä asia

ihan turhanpäiväinen laki sen takia että tekstiviesti ei ketään häiritse kun ei lue sitä jos tuntuu siltä jossa osa jo sen ehtisimme

loppu selittyy muilla tekijöillä kuten hintakeinottelulla

ja toivon että tämä keskustelu on tuonut johonkin ja jollekin suunnalle uutta ajattelua siitä mitä tietoturva oikein tarkoittaa mitä tarkoittaa se että rekisterit eivät keskustele keskenään esimerkiksi nimenomaan terveystietoja käsittelevät rekisterit

oulussa ja varmasti vähän muuallakin tämän uuden lastensuojelulain vaatimus varhaisesta puuttumisesta on käsitetty niin että lapsi on otettava niin sanotusta kriisiperheestä mahdollisimman varhain pois

myös viljelyolojen heikentymisen on arvioitu nostaneen ruuan hintaa

ilman biopolttoaineiden tuotannon lisäämistä maailman vehnä ja maissisadot eivät olisi pienentyneet merkittävästi

presidentti koivistolle tästä on syytä antaa kiitos koska silloin kun me liityimme siitä ei saanut eikä uskaltanut puhua

minusta alkaa ihan oikeasti arvoisa puhemies tuntua siltä että onkohan tämän hallituksen jäljiltä enää mitään asiaa jota ei olisi kriminalisoitu

muista syistä johtuva ruuan hinnannousu olisi ollut maltillista raportissa todetaan

kotiapu auttavat kädet siellä perheessä ovat paljon tärkeämpiä kuin se lastensuojeluviranomainen joka tulee katsomaan perheen toimintaa ja päättelee että ei tämä ei toimi eli lapsi vaan huostaan

sitten lopuksi kuka sanoikaan että maata kannattaa ostaa sillä sen valmistus on lakkautettu

on aivan totta ja minäkin pidän että ihmisen terveys on äärimmäisen yksityinen asia jota ei tietenkään saa tuhota tai paljastaa

minun mielestäni paljon törkeämpiä kuin jotkut tekstiviestit ovat ne soitot joita saattaa tulla joita kansanedustajien poliitikkojen on pakko kuunnella

piirainen puuttui minun mielestäni aika jännään asiaan kun hän kertoi siitä miten aluehallintouudistusta käsitellään valiokunnassa tällä hetkellä

mutta jos on ihmisen sairaudesta ja sairauden hoidosta kysymys niin kyllä täytyisi pystyä rekistereitten keskustelemaan keskenään niin että tiedettäisiin miten tätä ihmistä on hoidettu ja miten häntä pitäisi hoitaa

jos kunnat laskisivat mitä se merkitsee niin ne todellakin perustaisivat oman lapsille tarkoitetun kodinhoitoyksikön

tämä voi merkitä sitä ettei eulle tulekaan luotavaksi erillistä puolustusta koska niin moni eu maa on jo nato jäsen toisin sanoen puolustusulottuvuutta ei tule yhdeksi pilariksi euroopan unioniin

sitähän sitä pelättiin justiin että tämä on tietyllä tavalla vyörytys siihen että koko suomeen tulee maakuntahallitus maakuntahallinto

seuraavan kerran kun minä en huomaa että kahdeksankympin lätkä muuttuu kuudenkympin lätkäksi niin minä sanon sakottamaan tulleelle poliisille että tuolla perässä tulee yksityisoikeudellinen maksun perijä ja sillä siisti minä en nyt ota vastaan tätä sakkomaksua koska sieltä tulee joku toinen yksityinen sakkojen perijä

tekstiviestit ovat sentään helppoja ei niitä tarvitse lukea jos ne ovat häiritseviä eikä niitä tarvitse kuunnella kun sulkee puhelimen tai panee sen hiljaiselle

itse asiassa joku ministereistä olisiko ollut pekkarinen itse taisi sanoa siinä keskustelussa että tavoitteena on maakuntahallinto jolla on maakuntavaltuusto ja maakunnalla verotusoikeus

minä en ymmärrä esimerkiksi sellaista järjestelmää jossa tenttitulokset ovat salaisia

minä muistutan siitä että esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin politiikkaohjelman johtaja von wrede on sanonut että pitää hoitaa perheitä ennakolta ja tällä tavalla säästetään todella paljon kuntien ja yhteiskunnan varoja

mitäs me sitten teemme

tällä hetkellä meidän turvallisuutemme perustuu siihen että me saamme apua jos tarvitsemme niin sanotun eu turvatakuun piiristä

silloin kun minä opiskelin ja ed

söderman opiskeli kyllä ne vaan siellä osakunnan tai tiedekunnan ilmoitustauluilla olivat numeroineen päivineen kuka oli päässyt tentistä läpi ja millä arvosanalla

silloin kyllä tavallisen kansalaisen kuntalaisen ulottumattomiin siirtyy se valvonta mikä hänellä pitäisi olla aivan ehdottomasti